tuolloin eduskunta edellytti että oikeusministeriössä valmistellaan esitys jolla rajataan rangaistusmääräysmenettelyn elikkä sakkojen käyttö pois tilanteessa jossa tekijä osoittaa menettelyllään piittaamattomuutta lain kielloista ja käskyistä

syy siihen ei varmastikaan ole tehtävien puute vaan pikemminkin eu maiden keskinäiset erimielisyydet ja näkemyserot siitä millaisissa operaatioissa unionin nopean toiminnan joukkoja tulisi tosipaikan tullen käyttää

suomi ja ruotsi ovat kannustaneet euta joukkojen käyttöön aina kun niille on ollut tarvetta mutta monet muut jäsenmaat ovat jarrutelleet

kysymys siis kuuluu tältä osin miksi tätä esitystä ei kuulu vaikka se nyt jos joku olisi kansalaisten mielestä ja heidän kannaltaan tarpeellisuuden yläpäässä kun pohditaan näitä

aivan lopuksi totean tähän valvontarangaistukseen liittyen että lakiesitys ei ihan tässä muodossa sovellu ainakaan minun oikeustajuntaani ja juuri nimenomaisesti näiltä osin mitä tulee tuohon rangaistuksen yläpäässä olevan kahdeksan kuukauden mittaamiseen

ja aivan samoin kuin ministerikin toivoi toivon että lakivaliokunnassa todellakin näihin merkityksellisiin asioihin puututaan ja kuullaan myöskin niitä asiantuntijoita jotka aidosti ovat tekemisissä joka päivä rikollismaailmassa

viestimme eu maille on siis se että eun valmiusosastoja pitää käyttää kun tarve vaatii tai koko konsepti on mietittävä kokonaan uudelleen

tarkoitan tällä lainvalvontaviranomaisia ja sellaisia jotka ihan livenä käsittelevät myöskin niitä asianomistajia jotka näiden rikosten kohteeksi joutuvat

kokoomuksen eduskuntaryhmä toivoo että eu mailla riittää rohkeutta kantaa kansainvälinen vastuunsa

lähtökohtaisesti yleiset tuomarin viran kelpoisuusvaatimukset täyttävä henkilö voidaan nimittää virkaan ja kaikki tietävät sen että noihin kelpoisuusvaatimuksiin kuuluu myöskin kielitaito kulloinenkin kielitaito

kansalaisten kannalta huomattavan paljon tärkeämpi seikka on sen sijaan sitten taas se että he saavat asiansa käsitellyksi oikeudessa omalla äidinkielellään sillä jota he ymmärtävät ja heillä on tarvetta perustella se juuri nimenomaisesti heidän omalla äidinkielellään

kun pohditaan kokonaisuutta tänä päivänä perustuslakikin jo sanoo että on saatava oikeudenmukainen oikeudenkäynti ja sen mukaan siis jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi kuten mainitsin omalla äidinkielellään

mistään muusta tässä ei ole kysymys

aikaisemmin ministeri thors täällä mainitsi sen että on äärimmäisen tärkeää että kiinnitetään huomiota myös siihen tosiseikkaan että juridiikka oikeusjuridiikka on tänä päivänä kielellä kuin kielellä erittäin vaikeasti perusteltavissa sitä täytyy tehdä monimutkaisin tavoin

kyllä minä ainakin näkisin varsin hypoteettisena sen vaihtoehdon että täysin ruotsinkielisille alueille menisi tuomariksi sellainen henkilö joka on auttavasti kielitutkintolautakunnan edellytykset täyttänyt ja sitten alkaisi tehdä tätä vaativaa työtä ruotsin kielellä

näitä saman kaltaisia aloitteita on tehty vuosien jopa vuosikymmenten kuluessa aiemminkin mutta joka kerta syystä tai toisesta ne eivät ole ottaneet tuulta allensa olkoonkin niin että nyt lienee ensimmäinen kerta kun aloitteen on allekirjoittanut eduskunnan enemmistö

kriisinhallintaan osallistumisen yhtenä edellytyksenä on luonnollisesti henkilöstön halukkuus hakeutua tehtäviin ja palvella ammattikoulutustaan vastaavissa tehtävissä kriisialueilla

yhtenä esimerkkinä ulkomaanpalveluksen taloudellisten etuuksien kaventuminen suhteessa kotimaan vastaaviin sekä aiempaa vaativammat ja vaarallisemmat toimintaolosuhteet

kuten alussa totesin tämän lakialoitteen ensisijaisena tarkoituksena on poistaa keinotekoista byrokratiaa ja samalla myös lisätä halukkuutta palvella kansainvälisissä kriisinhallintajoukoissa

on aivan selvää ettei autoverotus ole eikä sen pidä olla palkanlisä eikä suoranainen palvelussuhteen etu mutta todellisuudessa se kuitenkin on mielletty sellaiseksi etuudeksi

tässä kohtaa muuten lienee paikallaan korostaa että tuo etu on jo olemassa lainsäädännössä

ajoneuvo on välittömästi ennen muuttoa ollut muuttajan tai hänen aviopuolisonsa omistuksessa tai omistukseen johtavassa hallinnassa ja muuttajan käytössä vähintään kuuden kuukauden ajan

kun tiedämme ne kriisinhallintaoperaatiot joissa suomalaiset tällä hetkellä ovat mukana otetaan esimerkiksi nyt vaikka kaksi tsad ja afganistan niin on kai ilmiselvää ettei kabulin kaduilla voi rauhanturvaaja käyttää muuttoautoaan

mitenkään väheksymättä tätä väitettä pidän tasa arvon kannalta vielä järkyttävämpänä vääryytenä nykylain mahdollistamaa tilannetta jossa miehen lapsi on nolla lasta

vastaava tehtävä on esimerkiksi sprn kriisialueelle lähettämät työntekijät kuten sairaanhoitajat lääkärit ja esimerkiksi palomiehet

nykyisen lain mukaan avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isä ei voi lainkaan vaatia isyyden selvittämistä jos äiti sitä vastustaa

se on sitten erikseen määriteltävä mikä tällainen kriisialue on ja miten sitten siihen kokonaisuuteen suhtaudutaan toimialueelle joka ei turvallistilanne huomioonotto

tuo vallitseva turvallisuustilanne tulee siis näkemykseni mukaan erikseen määritellä myöhemmässä vaiheessa asetuksella yhteistyössä valtiovarainministeriön puolustusministeriön ja ulkoministeriön kanssa

tällä hetkellä nainen joka tulee raskaaksi tahollaan avioliitossa olevasta miehestä on oikeutettu vaatimaan oikeusgeneettistä tutkimusta isyyden selvittämiseksi puolestaan miehellä joka saattaa avioliittonsa ulkopuolella naisen raskaaksi tällaista oikeutta ei ole olemassa

en näe käytännössä kenellekään mitään tappiota tai menetystä siinä että kyseisten henkilöiden jotka ajoneuvon hankkivat ei tarvitsisi vastedes kuljettaa tuota ajoneuvoa ulkomaille tai keinotekoisesti varastoida sitä jonnekin odottamaan tehtävän päättymistä ja kotiinpaluuta

otetaan nyt esimerkiksi sellainen tilanne että kriisinhallintatehtävässä palveleva henkilö jonka henkilökohtainen elämäntilanne muuttuu syystä tai toisesta palveluksen aikana joutuu keskeyttämään palveluksen tai hänen pitäisi keskeyttää palveluksensa

kyseisessä tapauksessa mikael jämsäseltä evättiin mahdollisuus todistaa isyytensä lapseen jonka äitiin hän oli ollut suhteessa tämän avioliiton ollessa katkolla

voin vakuuttaa että jos tuolla henkilöllä joka tällaisen tilanteen eteen joutuu on ajoneuvo hankittuna ja varastoituna jonnekin niin palveluksen keskeyttäminen on hänelle kohtuutonta sekä taloudellisesti että monessa muussakin mielessä

äiti palasi kuitenkin yhteen aviopuolisonsa kanssa minkä jälkeen lapsen käytännössä varmalla isällä ei ole ollut minkäänlaisia lain suomia mahdollisuuksia isyytensä todentamiseen ja sitä kautta lapsen elämässä mukana olemiseen

voidaan ottaa esimerkkinä se että jopa esimiesten on varmasti vaikeaa tehdä ratkaisu viimeisten neljän kuukauden aikana henkilön kotiuttamisesta sillä perusteella että tiedetään että hänelle koituu siitä merkittävä taloudellinen seuraamus

ihmettelen kuitenkin millainen laki pitää yllä kulisseja ja pahimmillaan rakentaa aikapommin joka mahdollisesti räjähtää ennemmin tai myöhemmin aiheuttaen valitettavan traagisiakin seurauksia

tämä koskee yhtä lailla aviottomia lapsia ottolapsia kasvattilapsia avioeroperheiden ja uusperheiden lapsia ja hedelmöityshoidosta alkunsa saaneita lapsia

joku ohi mennyt kollega tässä äsken totesi että eiköhän nyt ihminen jos tulee autetuksi ja henki pelastetuksi ole itsekin valmis siitä jotain korvauksia maksamaan

tämä on minun mielestäni käsittämätön asia ja ei ehkä myöskään ole ensimmäiseksi niin että ihmiset siitä ovat valmiita korvaamaan mutta näin vain on

uskon myös että lapsi saa elämäänsä parhaat eväät kun hän saa alusta alkaen tietää millainen rooli eri ihmisillä hänen elämässään on

toivonkin että tämä asia herättää vakavaa huomiota asianomaisessa valiokunnassa ja että se johtaisi aloitteen pikaiseen jatkovalmisteluun

ja kolmas pointti se että olemme kaltiokummun kanssa molemmat hallintovaliokunnan jäseniä ja täällä on useita muitakin valiokunnan jäseniä jotka ovat tähän keskusteluun ottaneet osaa

eiköhän se ole aika pitkälle meistä kiinni että asia menee eteenpäin

ensinnäkin jo tässä vaiheessa haluan kiittää valtiovarainvaliokuntaa ja erityisesti jaosta siitä että tämä pitkään odotettu mietintö on nyt tässä vaiheessa

vistbacka käytti hyvän puheenvuoron ja itse asiassa tähän komennusmiesasiaan minuunkin siitä ollaan oltu yhteydessä jo lähetekeskustelussa siihen kiinnitin huomiota

nythän kysymys on tässä siitä että jos henkilö työskentelee vaikka rakennusmiehenä kriisialueella niin hän on täysin oikeutettu tuomaan sen auton samoilla ehdoilla lähinnä epäilijöille tiedoksi eli kysymys ei ole nyt ammattiryhmästä

aivan samalla tavoin rakennusmiehet palomiehet poliisit kuin rauhanturvaajatkin ovat tämän saman oikeuden mahdollisuuksien rajoissa mutta oleellinen kysymys on se missä he työskentelevät

tämä on se raja tässä

tämähän pitää myöskin sisällään esteettömien tilataksien taksipalautuksen tämä kyseinen valiokunnan mietintö mutta itse puutun vain siltä osin tähän kokonaisuuteen kuin se koskee tuota muuttoajoneuvojen verotusta joihin edellinenkin puhuja viittasi

aiemman käytännön mukaan kuten olen todennut ja on todettu tuon verohelpotuksen on saanut kun ajoneuvoa on käytetty ja sitä on säilytetty ulkomailla

nykyisellään ovat siis säännöt sen mukaiset mutta tässä uudessa kokonaisuudessa joka nyt on sitten tulossa voimaan tuo ajoneuvo voidaan siis säilyttää myöskin täällä suomessa

se vähentää huomattavan paljon byrokratiaa ja ennen kaikkea se vähentää sellaisia toimenpiteitä joista kukaan muu ei ole hyötynyt kuin laivaajat eli ne varustamoyhtiöt jotka nämä ajoneuvot ovat vieneet ulkomaille ja sen lisäksi sitten tuolla ulkomailla ne henkilöt jotka pitävät yllä tällaisia niin sanottuja motivaatiokenttiä elikkä vuokraavat parkkitilaa

tämä uusi järjestelmä ei sinällään muuta nykytilaa muutoin kuin tältä osilta että ajoneuvoa voidaan siis säilyttää täällä suomessa kun tuo palveluspaikka tai toimialue jolla työskennellään on kriisialueeksi määritelty

se ei siis muuta sitä kokonaisuutta etteikö nykyisenkin järjestelmän mukaisesti ajoneuvoa voitaisi viedä ulkomaille käyttää sitä siellä kunhan sitten nämä kaikki edellytykset jotka yleisesti ottaen tämän ajoneuvon säilyttämiseen maahantuontiin ja muuttoajoneuvoverotukseen liittyvät täyttyvät

se lukee itse asiassa täällä valiokunnan mietinnössäkin ja se on ollut sellainen asia joka on tietenkin jonkin verran herättänyt kysymyksiä

ehkä keskeisin ongelma johon lähetekeskustelussakin viittasin oli se että tuossa alkuperäisessä hallituksen esityksessä oli hieman voisiko sanoa suppeasti määritelty kriisialue ja siinä alkuperäisessä esityksessä muun muassa viitataan siihen että määrittely voisi tulla ulkoministeriön matkustusohjeesta

kun lähtökohta on edelleenkin se että jos rauhanturvaamistehtävään kriisitehtäviin tai muihin tehtäviin lähtee kriisialueelle joka on esimerkiksi ykn määrittelemä mandaatti näille toimille niin uskon että tuon varmasti pitäisi riittää myöskin suomen tullille eli lähtökohta on se että tuolla alueella ja sen välittömässä läheisyydessä on paljon riskitekijöitä jotka vaikuttavat siihen onko turvallista ottaa ajoneuvo sinne mukaan

otan esimerkkinä sen että voi olla tilanne että palvelussuhde esimerkiksi rauhanturvatoiminnoissa kriisinhallintotehtävissä keskeytyy käytännössä itsestä riippumattomista syistä voi esimerkiksi loukkaantua

jos henkilöllä on ajoneuvo siellä niin ongelma on kaksin verroin kovempi ja ennen kaikkea se jo lähentelee rangaistusluonteista siinä kohtaa kun kallis ajoneuvo seisoo tai on seisonut tuolla jossain ulkomailla motivaatiokentällä ja yhtäkkiä tuleekin tilanne että palvelus keskeytyy

nyt tässä uudessa tilanteessa siinä tilanteessa että ajoneuvo on täällä suomessa ja palvelus keskeytyy on aivan selvää että jos ajoneuvo on rekisteröimätön täysin uusi käyttämätön täällä suomessa niin siitä niin sanotusti eroon pääseminen on huomattavan paljon helpompaa kuin jos se olisi jollain kriisialueella tai sen välittömässä läheisyydessä tällaisessa tilanteessa

toinen inhimillinen näkökulma on myöskin se että on aivan selvää että jos suuri osa palkasta menee mahdollisesti lainaan joka on otettu ajoneuvoa varten ja se on jossain epämääräisissä olosuhteissa useitakin kuukausia omistajan valvomattomissa niin on aivan selvää että sekin aiheuttaa huolta ja murhetta siitä miten tuo kallis omaisuus siellä sitten tulee selviämään

tämä valiokunnan mietintö on hyvä se on aivan oikealla tavalla täsmentänyt tuota alkuperäistä ja on hienoa että tämä ensimmäistä kertaa käytännössä tähän asiaan puuttuva lainmuutos on nyt saanut tämän pisteen

itse asiassa kollegat tuossa ovat jo todistaneet vähän sitäkin mitä allekirjoittanutkin tuosta ed

rönni viittasi lakivaliokunnan sisäiseen työntekoon koska en kuulu tuohon joukkoon joka lakivaliokunnassa asiaa pohti

mutta minulle jäi kyllä valitettavasti ed

rönnin puheenvuorosta sellainen käsitys että hän viittasi asiantuntijana kuultuihin muihin poliisimiehiin valiokunnassa ja se on minusta äärimmäisen mielenkiintoinen ja erikoinen lausuma koska olen kohtuullisen paljon kuullut varmastikin samoja asiantuntijoita myöskin hallintovaliokunnassa ja tällaista kuvaa ei ainakaan allekirjoittaneelle ole jäänyt

käsittelyssä on yksi tämän vaalikauden laajimmista hallituksen esityksistä kun huomioidaan se että esitutkinta pakkokeino ja poliisilaki ovat käytännössä yksi kokonaisuus

kuitenkin haluan sanoa kohtuullisen pitkään itsekin esitutkintatyötä tehneenä että poliisi on tehnyt aina syyttäjän kanssa hyvää yhteistyötä

söderman viittasi ja niin kuin ministerikin totesi tulevat talousrikosjutuista pitkistä sellaisista jotka eivät ole tämän vaalikauden asioita

no nyt kun pohditaan tätä kokonaisuutta niin tietenkin on tietyllä tavalla kysymys näiden laajojen lakien päivityksestä

valtionsyyttäjä koivisto ilmoitti eilen tiedotusvälineille saaneensa valmiiksi helsingin huumepoliisia koskevan esitutkinnan

tässähän on pohjalla erittäin pitkään ja perustellusti harkittu aikaisempi poliisilaki esitutkinta ja pakkokeinolaki ja näille vanhoille pohjille tämä kokonaisuus kuitenkin suurelta osin perustuu

tämän asian esitutkinnan kuluessa on julkisuudessa esitetty viimeksi tänä aamuna helsingin sanomissa arvioita esitutkinnan asenteellisuudesta ja siitä ettei se ole ollut tasapuolista

arvoisa herra puhemies

talousrikosten lisäksi poliisi tekee todella paljon muuta esitutkintaa kuin missä syytteeseen saatetaan ihan normaaliajoissa

nyt kun esitutkinta on saatu päätökseen ja asia on siirtynyt syyteharkintaan lienee paikallaan selvittää koko prosessin kulku se ovatko tutkinta ja sen esiselvitykset olleet esitutkintalain periaatteen mukaisia

monesti kun mennään vaativampiin kysymyksiin vaativampiin juttuihin tullaan siihen kysymykseen kykeneekö syyttäjä olemaan mukana esitutkinnassa ja kuinka paljon syyttäjä kykenee esitutkinnassa olemaan mukana

tämän jälkeen keskustelu on laajentunut koskemaan törkeiden rikosten valmistelua sekä sitä ovatko rikoslainsäädäntöön sisältyvät valmistelutyyppisiä tekoja koskevat rangaistussäännökset johdonmukaisia ja vastaavatko ne vakavan rikostorjunnan asettamia vaatimuksia

aivan kuten edustajat sasi ja södermankin omissa puheenvuoroissaan viittasivat pidän kovin valitettavana sitä että tämä koko käsittely tuli eduskuntaan näin loppuvaiheessa eli viime vuoden loppupuolella ja vielä viime viikolla käytännössä oli täysin epäselvää ehtivätkö valiokunnat edes käsittelemään sitä

olisin kysynyt tämän sekä ministeri holmlundilta että braxilta mutta kun holmlund ei ole paikalla kysyn ministeri braxilta mihin toimenpiteisiin aiotte ryhtyä näiden esitettyjen väitteiden selvittämiseksi

jos syyttäjillä on sellaiset resurssit se on kokonaan toinen keskustelu että he voivat ottaa osaa esitutkintaan niin on aivan varmaa se että kaikki nämä argumentit mitä täällä on esitetty puolesta ja vastaan tulevat paremmin huomioon otetuiksi

se kiire kyllä varmasti näkyy ja myöhemmässä vaiheessa saattaa tulla sitten eteen asioita jotka kenties olisivat olleet toisin jos tähän olisi aikaa ollut kaikilla perehtyä

se on valitettavaa koska todellakin kysymys on yhdestä merkittävimmistä asioista ja tämä kyseinen lakikokonaisuus viitoittaa poliisin syyttäjien jopa tuomioistuinten käytännön työtä tulevaisuudessa

jos sitten tullaan siihen tilanteeseen että jollain aikaikkunalla tehdään joitain muutoksia olisi todella tärkeä selvittää objektiivisesti mitä hyötyjä ja mitä haittoja tästä kokonaisuudesta on